sen vuoksi on tärkeää kun meillä on edellytykset kehittyä uusiutuvan energian suurvallaksi että meillä on mahdollisimman paljon lähellä tuotettua energiaa pienimuotoisesti tuotettua energiaa

on äärimmäisen tärkeätä että puhutaan koulutuksen sisällöstä

käytin äsken puheessani varoittavana esimerkkinä ruotsia mihin myös edustaja lapintien puhe liittyi

on järjetöntä että esimerkiksi lantaa jota voidaan siinä läheisyydessä hyödyntää niin kuin äskeinen edustaja mainitsi rahdataan autoilla jonnekin kauas ja yhtä lailla jätteen hyödyntämisessä me olemme vielä kehityksen alkutaipaleella

on kehittämishankkeita on laatuarviointeja on mitä tahansa projekteja kaikki on pois varsinaisesta ydintoiminnasta ja usein ensisijaisesti kuormittaa ja rasittaa opettajia uuvuttaa jopa niin että jaksaminen on tiukilla

miksi kasvatamme kauppatasetta negatiiviseen suuntaan tuomalla kivihiiltä

eikö olisi nyt äärimmäisen tärkeää että se hyvä henkilökunta jota on täällä moneen kertaan kehuttu saisi todellisen työrauhan tehdä varsinaista työtään

erityisesti itä suomessa turpeella on myös suuri työllistävä merkitys

jo tuolloin organisoitiin pitäjiä suuremmat hallinnolliset yksiköt

sillä on merkitystä huoltovarmuuden kannalta

aikaisemmin vaikkapa koulutussaralla esimerkiksi pohjoisessa oli toimivaa yhteistyötä suomalaisten ja ruotsalaisten joukko osastojen kesken

tavoitteena on ollut sekä esivallan käden ulottuminen kansankerroksiin että myös kansalaisten oikeuksien turvaaminen erilaisin valitusmenetelmin ja kanteluin vallan omiin käsiinsä ottaneita huoveja vastaan

arvoisat ministerit eikö nyt olisi äärimmäisen tärkeää puhua asioista oikeilla nimillä sillä pohjoismainen puolustusyhteistyö näyttää vastaisuudessa tarkoittavan tiedustelu ja valvontajärjestelmien yhteen liittämistä sekä yhteisiä materiaalihankintoja

arvoisa puhemies

koska kysymyksessä on jo lähtökohtaisesti pitkä ja vaikea operaatio ja siihen on sitouduttu niin pois ei todellakaan voi lähteä noin vain vaikka joillakin houkutus saattaisi olla suuri

jalostus on tehtävä mahdollisimman pitkässä ketjussa

hyviä käytäntöjä alettiin rikkoa suunnitelmallisesti ja mielestäni osin tarpeettomasti maamme liityttyä euhun ehkäpä juuri siksi

mäntyöljyä ei saa polttaa vaan se pitää jalostaa mahdollisimman pitkässä ketjussa

kylmää ja epäinhimillistä ajattelua olisi sanoa että lähdetään me pois nyt tulkoot köyhät siellä toimeen keskenään

sodan jälkeen perustetut vanhat ja uudet läänit yhdistettiin suuriksi mammuteiksi

oli nähtävissä että jättirakenne ei voi toimia pitkään ja taas erittäin kiireellisellä aikataululla toteutettiin hiljainen radikaali uudistus kuten tampereen yliopiston tekemä tutkimus asian nimeää ja osuu oikeaan

ykn mandaatilla toteutettu usan johtama rauhaanpakottamisoperaatio ei ole onnistunut lähtökohtaisesti

arvoisa herra puhemies

energiamarkkinaviraston biopolttoaineiden luokitteluprosessin täytyy olla avoin ja läpinäkyvä ja eri osapuolia kaikkia asianosaisia tulee kuunnella

vaikka talebanien hirmuhallinto kaadettiin niin todellista rauhaa ei ole saatu rauhahan näet on muutakin kuin sodan poissaoloa

arvoisa herra puhemies

tässä salissa ollaan oltu tyytyväisiä siihen että kertausharjoitusten määrä lisääntyy nyt tuntuvasti

tullin nykyisen ennakkopäätöksen raakamäntyöljyn ja raakatärpätin tuplalaskettavuudesta ei tulisi olla ohjeena mäntyöljyn luokittelulle

taistelut jatkuvat edelleen ja erityisesti siviilejä kuolee ja vammautuu

mutta on samalla muistettava että kertausharjoitukset ajettiin välillä todella alas mikä on johtanut siihen että tässä on jopa kouluttajien osaamispotentiaalia näinä vuosina hävinnyt

yhä edelleen sodalla on monta uhria lapset ja muut sivulliset ja sodan ensimmäinen uhrihan on aina totuus

hyvä olisi jos näin olisi mutta kun tilanne on oikeasti niin että meidän mediaanitulot ovat laskeneet

mikäli liuskekaasun läpimurto tulee lähivuosikymmeninä tapahtumaan niin euroopan ja koko maailman turvallisuuspoliittinen kartta tullaan piirtämään uudella tavalla

korruptiota ei myöskään ole saatu kitkettyä eikä oopiumin viljelyä vähennettyä niin kuin niin monessa puheenvuorossa on sanottu

miten tämä kertausharjoitusinstituutio ikään kuin nyt ajetaan uudelleen ylös pitääkö se aloittaa kouluttajien kouluttamisesta

työ yrittäminen välittäminen on sitä tulevaisuuden inhimillistä suomen linjaa jota perussuomalaiset haluavat edistää ja viedä eteenpäin

siihen korulauseet sitten jäävätkin

meneekö ensi vaiheessa koulutuspotentiaalista huomattava osa esikuntaväen kouluttamiseen ja niin edelleen

huumeita salakuljetetaan rajojen yli ja rajojen sisäpuolelle salakuljetetaan aseita

maaseutu on täynnä mahdollisuuksia

euron kärsimysnäytelmä on päättymätön jatkokertomus vaikka täällä on joka tilanteessa vakuutettu että tämä on ehdottomasti viimeinen kerta

pitkälti resurssien riittämättömyys selittää ne ongelmat joiden keskellä avit ja elyt nyt tällä hetkellä kamppailevat

nyt avataan pankkien tukemisen linja

on tuotu esiin tyttöjen koulutusmahdollisuuksien paraneminen terveydenhuollon laajeneminen myös poliittinen keskustelu on saatu käyntiin hallintorakenteitakin on saatu luoduksi

vauras euroalue ryhtyy pankkien mesenaatiksi

aluehallinnon työnjako ei ole onnistunut suunnitellulla tavalla

tästä seuraa loogisesti että jatkuvasti tulee olemaan joku välimeren maan pankki vaikeuksissa ja käsi ojossa pyytämässä rahaa

arvoisa puhemies

ministerin sanaanhan pitää aina luottaa ja ministeri berner teki selvästi tiettäväksi että hänelle on äärimmäisen tärkeä periaate että myös vastaisuudessa meillä on eduskunnan valvonnassa oleva riippumaton yleisradioyhtiö ja luulisin että tästä vallitsee poliittisesti yhteisymmärrys eri puolueiden kesken

erityisesti ely kentässä sivistystoimen asiat ovat hajallaan

arvoisa valtiovarainministeri haluan kysyä vakuusasioihin liittyen tästä espanjalaisesta kumppanista talletussuojarahastosta

järjestelmä on toiminut pääasiassa siksi että vanhat työntekijät ovat kyenneet käyttämään hyväkseen vanhaa työkokemustaan ja aikaisempia verkostojaan

minkälainen sen taloudellinen asema on

minä olen siinä mielessä itse vanhan liiton mies näissä asioissa että näen ykn vanhana ja luotettavana toimijana eikä ykta ole koskaan syytä panna naftaliiniin vaan yk on jatkossakin avainasemassa

olen itse kuullut vähän kyseenalaisia huhuja ja ne eivät ole millään hoito olla minuutti tämän mistään luotettavasta lähteestä riihimäen rautatieasemalla

mutta kuitenkin kun näitä puheita yleisradion asemaan liittyen on ollut niin se on laittanut yhteiskunnassa muualla siis eduskunnan ulkopuolella villin mielikuvituksen liikkeelle nimenomaan tahoilla jotka haluavat tietyllä tavalla keikuttaa venettä ajatuksella että mediakentän tilanne paranisi siitä jos ylen asema heikentyisi

ystävät ja viholliset vaihtuvat päivittäin

eilen sotilaat polttivat koraaneja

raportin mukaan vastuualueelle sijoitetut henkilöt hoitavat miltei yksinomaan poliisihallituksen tehtäviä

vaaleissa oli ehdokkaana myös tvn lähimmäinen nimisestä keskusteluohjelmasta tunnetuksi tullut henkilö

kuka on kansan vihollinen voidaan kysyä

huolestuttavaa on myös se että sekä aluehallintovirastoissa että valvirassa sosiaali ja terveydenhuoltoon liittyvät kantelut ovat voimakkaassa nousussa

unaman toimintaa pakolaisavun lastensuojelun maanviljelyksen ja terveydenhuollon aloilla tulee entisestään vahvistaa

tälle henkilölle pilapiirtäjä ehdotti vaalilauseeksi aata lähimmäistä niin lähimmäinen aattaa ihtiään

raportin kyselyyn vastanneista lähes puolet katsoo että työnjako aveissa ja valvirassa on toteutunut täysin tai pääosin suunnitellusta poikkeavalla tavalla

erityisesti maaliskuun tapahtumat maassa ovat kääntämässä valon ja toivonpilkahduksia sisältäneen kehityksen kohti pilkkopimeää

arvoisa herra puhemies

edustaja karimäki kysyi saavatko myös vastaisuudessa vanhemmat lähettää turvallisin mielin lapsensa palvelukseen

näinhän todellakaan ei kävisi vaan heikentyvä ylehän merkitsisi meidän tiedonvälityksen kentän asteittaista rapautumista ja myös sitä että riippumattomuus tulisi kärsimään

oikeastaan tällainen ajatus voisi olla vaikuttavan ja kannustavan kehitysyhteistyön tavoite

jotta puheeni ei olisi täysin negatiivinen on otettava huomioon se että maakuntien liitot kokevat että saadut tehtävät sopivat niille hyvin

eivät kai vihreät halua lapsisotilaita tähän maahan

yhtäältä opettajan sanoma että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja toisaalta että metsätalous on hyvinvointimme perustana

auttaa ihmiset ja kansakunnat auttamaan itseään pyrkimään omavaraisuuteen vaurastumiseen ja entistä syvempään kanssakäymiseen toisten kansakuntien kanssa

tiedän lukuisia tapauksia että kun syrjäytymisvaarassa ollut nuori meni armeijaan hän oppi säännölliseen elämään ja armeija lyhytkin palvelusaika oli hyödyksi tälle ihmiselle

olen tässä uudessa tehtävässäni saanut hyvin paljon kansalaispalautetta laidasta laitaan on jopa vaadittu hannu taanilan erottamista yleisradiosta

maailman yleinen mielipide on kääntynyt koko operaatiota vastaan siitä huolimatta että rauhallisimmilla alueilla niin naisten kuin lastenkin asemaa on kyetty parantamaan

mielestäni ne on otettava vakavasti ja ryhdyttävä pikaisiin lainsäädännöllisiin toimiin aluehallinnossa havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi

arvoisa herra puhemies

tietyt järkyttävät tapahtumat ovat johtaneet tähän lainsäädännön uudistamisprosessiin kuten kouluampumiset sellon tapaus hyvinkää ja taparikollisten laittomat käsiaseet jotka tunnetaan mutka nimellä alamaailmassa sekä tietysti aika ajoin rikollisryhmien keskinäiset välienselvittelyt

herra puhemies

jotta jo liikaa kärsimyksiä kokenut afganistan saadaan rauhoittumaan on ryhdyttävä tuloksia aikaansaaviin keskusteluihin talebanien kanssa kaikilla rintamilla ja tunnustettava sen maltillinen siipi tasapuoliseksi neuvottelijaksi niin yhdysvaltojen karzain pakistanin kuin myös intian hallituksen taholta

mutta yksi hyvin kuvaava mikä peilaa

se on kansallinen häpeä että se on sellaisella tasolla kuin on

otetaan ajatusleikki että jos olisimme viikon ilman yleä niin kyllä olisimme monessa mielessä henkisesti amputoituja ennuste alanko kahiluoto

jo tuolloin puhuttiin siitä kuinka moninainen kokonaisuus metsätalous kaikkinensa on

niin hienoa sanaa toki ei silloin vielä käytetty kuin metsäklusteri mutta tajuttiin että metsä työllistää ja luo kasvua ja hyvinvointia monella tapaa

tähän uudelleenarvioinnin tarpeeseen keskeisesti kuuluu oikeus esittää kritiikkiä on sitten kyse kehitysyhteistyön vaikuttavuudesta oikeanlaisesta kohdentumisesta tai vaikkapa korruptiosta

tässä asiassa soisi suomen olevan aktiivinen ennemmin kuin kalliiksi käyvien sekä hengenvaarassa olevien sotilaiden ja siellä täällä koulutusta antavien siviilivirkamiesten ylläpidossa

mielestäni suomen tulee suunnata apuaan kansalaisjärjestöjen kautta erityisesti maan pohjoisosiin josta tilanteen paranemisen leviäminen etelään on mahdollista

yhä edelleen tarvitaan perinteistä metsäteollisuutta sellua paperiteollisuutta mutta yhtä lailla uusia innovaatioita älypaperia sahateollisuutta puun moninaista käyttöä vaikkapa soitinten materiaalina ja erikoismateriaalina

muistaakseni viimeisen kouluampumistapauksen jälkeen sisäministerin ensimmäiset kommentit koskivat aseita niiden hankkimista ja säilyttämistä

siitä kimposi useita vuorokausia kestänyt mediarumba joka syyllisti kaikki rehelliset ammunnan harrastajat ja metsästäjät

mahdollisuudet ovat rajattomat onko edes taivas kattona kun vielä tähän lisätään erilaiset energiakäytön mahdollisuudet joilla myös kauppatasettamme voidaan osaltaan kääntää oikeaan suuntaan

sen maaperää saattavat käyttää hyväkseen radikaalit islamistit joiden päämääränä on luoda islamilainen valtio käsittäen myös nykyisen turkmenistanin ja uzbekistanin

alueen nykyiset rajat eivät juurikaan erottele kansallisuuksia eivätkä rajat ole muutenkaan erityisesti valvottuja

se että kaikella tavalla hankaloitetaan ammunnan ja metsästäjien harrastustoimintaa ja uusien harrastajien rekrytointia ei ole oikea tie tässä asiassa vaan oikea asia on riittävä valistustyö ja riittävä puuttuminen erityisesti nuorten mielenterveyshäiriöihin

mutta kun puhuin tästä että kaikki vaikuttaa kaikkeen niin on hyvin huolestuttavia asioita ilmassa

näin puuhuolto on vaaranalainen puuta ei saada liikkeelle kaikkialta mistä sitä pitäisi saada liikkeelle

uusi silkkitie on muuttanut suuntaansa mutta vanhan silkkitien aikainen kalifikunta koetaan nykymenoon verrattuna shangri laksi

koulutuksesta leikataan

kehitysyhteistyö on parhaimmillaan ja aidoimmillaan dialogia ei siis sanelua tai subjektiobjekti asetelmaa

metsä ja metsäteollisuuden alan koulutuksesta ei tule karsia niin että ala ei kiinnostaisi ja alalle ei olisi tulijoita

pakistan käyttää afganistanin tilannetta vipuvartena intiaa vastaan kashmirin ratkaisemattomassa kysymyksessä ja intia tekee samaa